yleisiä keinoja tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa ovat muun muassa prosessioptimointi kehittyneet prosessien ohjausmenetelmät ja säädöt entistä tehokkaammat ja oikein mitoitetut moottorit pumput ja vaihteet taajuusmuunteet ja lämmönsiirtimet

yhdeksäntenä otimme esille sen että perheillä on edessään monimutkaiset energiaratkaisut ja me tarvitsemme lisää neuvontaa julkisrahoitteisena palveluna

on lisättävä energiakatselmuspalveluita joissa asunnon energiankulutuksen mittauksen analyysin ja suositukset sekä energiatodistuksen saisi edullisesti

myös esco yhtiöiden palveluja on edistettävä siten että ne siirtyvät sijoittamaan myös yksityistalouksien energiatehokkuuden parantamiseen ja saavat maksun vuosien mittaan energiansäästöistä

vielä kymmenentenä

energia alan tutkimus ja kehittämisponnistelujen kasvattamista kannustamme ja uusia ratkaisuja on kehitettävä lisäämällä t k rahoitusta tukemalla koe ja demonstraatiolaitoksia

koska uusiutuvaan energiaan tullaan investoimaan paljon on tärkeää valita alusta lähtien parhaita ja kustannustehokkaita teknisiä ratkaisuja joita voi joustavasti täydentää

lisäksi toivoisimme että käynnistetään järjestelmä jossa hyödynnetään kotitalouksien massatilauksia esimerkiksi korjausrakentamisessa kodin energialaitteissa ja lämmitysjärjestelmien vaihdossa

kahdentenatoista teesinä

arvoisa puhemies

vähän samoin sanoin kuin ed

erityisesti vihreät viime vaaleissa nostivat tuon asian vahvasti esille ja toivon että hallituksessa myöskin toimisivat voimakkaammin sen puolesta mutta niin kuin ed

tiusanen totesi tulevissa hallitusohjelmissa varmasti köyhyysloukussa olevien ihmisten asema nousee esiin entistä voimakkaammin ja viimeistään noissa hallitusneuvotteluissa menestystä tälle aloitteelle

karpelan ajatuksiin ja lisätä muutaman asian jotka vielä haluaisin nostaa tähän aloitteiden käsittelyn yhteyteen

vuotoksen ja kollajan altaiden rakentaminen ei liene mahdollista niin kuin kaikki me sen tiedämme luonnonsuojelullisista syistä ja eu säädösten takia

toinen asia on tuo tuulivoima

tuulivoiman tuet on säädettävä markkinaehtoisesti sellaisiksikannustavat nimenomaan nopeatahtiseen haki tilalle tuli puistojen rakentamise

keskustelu on päättynyt

voi myös neuvottelut hyväksytään ja o sillä että ympäristövalio tähyää lähde keskustelua varten kysellään päivystyksen seitsemäs rastia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valio keskustelu keskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kaarinassa asia omistavasta sellaisiksi että niiltä pannaan pöydälle jo seuraavaan täysistuntoon josta ne hyväkseen d

arvoisa puhemies

eduskunnan seuraavaa täysistunnon perjantaina huomenna jo kuudes päivä syyskuuta kello kolmetoista kannustavat nimenomaan nopeatahtiseen tuulipuistojen rakentamiseen

minä toivon että jonkunlainen katto voidaan vaalikaudeksi ja kenties sitten kampanjakatoksi rakentaa tässä tulevassa esityksessä

kun katson lentokoneessa aamulla keitä siinä suurin piirtein liikkuu ja kun puhuu että minne nuo ihmiset menevät niin ainakin yksi kolmasosa jos ei puolet siitä koneesta olevista on henkilöitä jotka käyttävät lentämistä niin sanottuun syöttöliikenteeseen

jokainen meistä edustajista joka on ehdokkaana ja joka tänne vielä pääsee todennäköisesti pystyy kampanjansa tulot ja menot katsomaan niin että ne ovat läpinäkyviä ja pystyy ne ilmoittamaan jos sellaista tahtoa on

elikkä varkaudesta lennetään helsinki vantaalle ja siitä sitten jatketaan matkaa muualle

kun katsoo esimerkiksi myyntiyksiköitä tai projektinvetäjiä jotka esimerkiksi itä suomessa tällä hetkellä meillä työskentelevät minä näen suurena haasteena sen kuinka niille ihmisille käy jatkossa

minä luulen että monet heistä sijoittuvat uudelleen pääkaupunkiseudulle helsingin yksikköihin ja itä suomesta ikään kuin näitten myyntiorganisaatioitten paikkoja entistä enemmän alueellistetaan pääkaupunkiseudulle

jos tämä tapahtuu ja menee näin läpi niin minä toivoisin että valtiolla olisi takataskussa jotakin alueellistamista myös toiseen suuntaan jotta voitaisiin kompensoida näitä haittoja mitä tämä hallituksen esitys päästökaupasta tuo tietyllä tavalla alueelle tullessaan

voi olla että hevoset ovat tässä tapauksessa sitten vähintään yhtä haitallisia

arvoisa puhemies

kun katson omien lasteni toimintaa välitunnilla ja kun käyn hakemassa heitä koulusta ja katson sitä purkkien määrää mikä on kerääntynyt välituntien aikana koulun pihalle niin olen lämpimästi sitä mieltä että ed

seurujärvi on ollut aivan oikeilla vesillä tässä asiassa tehdessään tätä lakialoitetta ja toivon tälle kaikkea hyvää ja menestystä jatkossa

minusta tämä on asia johon toivoisin suhtauduttavan entistä vakavammin sen riippuvuuden takia jonka näiden aineiden käyttäjä näistä aineista saa

luulen että nuorten parissa näitä aineita käytetään tällä hetkellä pahasti väärin

kun kiertää suomessa voi sanoa helsingistä inariin kaikissa kunnissa suomalaisessa yhteiskunnassa niin tämä on kysymys jonka toivoisin olevan kaikkien kansanedustajien huulilla ympäri suomea

seurujärven perusteltu lakialoite on hyvin viisas

arvoisa puhemies

kallikselle myös

arvoisa rouva puhemies

mutta olisi tärkeää kyllä että tämän päivän niin pääministeri valtiovarainministeri kuin pekkarinenkin malttaisivat istua tässä salissa ja kuulla myöskin eduskunnan viestin tästä asiasta

on helppo yhtyä ed

puheenjohtajat matti vanhanen ja jyrki katainen väittivät taannoin kirkkain silmin että nova group ja kms tuilla ei ollut minkäänlaista vaikutusta vaalien tulokseen

väite on siinä suhteessa käsittämätön että jos vaalimainonta johon konkurssiyhtiöiden rahat käytettiin ei merkinnyt mitään niin voi kysyä miksi puolueet haalivat näitä rahoja niin merkittävästi ja miksi puolueet vielä halusivat jakaa oman ryhmänsä sisällä näitä tietyille oikeille henkilöille

tänään on mielenkiintoinen päivä totesin aamulla kun hissiin menin ja eräs keskustan edustaja oli tuossa hississä ja totesi aamulla että niin näitä mielenkiintoisia päiviä on valitettavasti vielä kenties edessäpäinkin

olisin toivonut myöskin pääministeriltä selkeämpiä vastauksia ja vastauksia siihen meille kansanedustajille miten tämä kriisi olisi mahdollista ratkaista toisellakin tavalla

arvoisa puhemies

kesäkuun ensimmäisellä viikolla kun olimme ministeri kiviniemen vieraina ja näimme tuon pumaskan ja kuulimme ensimmäisen esittelyn tästä aluehallinnon muutoksesta niin pienoinen epäilys heräsi siitä että näinköhän me pääsemme maaliin itse asiassa ennen vuodenvaihdetta

toinen on se että hallituksen esitys ei mielestäni varmista riittävästi sitä että liitoille siirtyy riittävät määrärahat ja osaamisen taso näiden tehtävien toteuttamiseksi

erityisesti sivistysvaliokunta painotti lasten ja nuorten osalta toiminnan järjestämistä niin että tehtävät voidaan hoitaa kokonaisuutena toimivasti ja lasten ja nuorten edun mukaisesti

sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli selvästi esille se että kirjasto nuoriso ja liikuntatoimen tehtävien erottamista aluehallintoviranomaistehtävistä muun muassa yleissivistävän koulutuksen tehtävistä pidettiin selkeästi huonona vaihtoehtona

kysymys näissä on peruspalvelujen tasavertaisen saatavuuden ja sivistyksellisten perusoikeuksien turvaamisesta

tämä on hyvä että puheenjohtaja lupasi tuossa että seurannan mukaisesti on mahdollisuuksia ja ehkä tarpeenkin tehdä muutoksia jatkossa ja toivotaan että näihin asioihin voidaan kiinnittää huomiota

bjarne kalliksen puhetta ja kuuntelin henkilöitä jotka tässä salissa olivat vierellä niin moni heistä sanoi että noita ehtoja joita kd esitti olisi kannattanut kannattaa

lisäksi me olisimme halunneet että irlannin pankkisektorille laaditaan sopeutusohjelma johon sisällytetään kohta osakkeiden nollaamisesta pankin pääomittamisen yhteydessä silloin kun pankin oma pääoma on menetetty kokonaan

annetulle tuelle saadaan markkinakel poisina vakuuksina irlannin valtiontakauksella varmistetut osakkuudet tuettavissa pankeissa vähintään puolella tuen määrästä

lisäksi me olimme sitä mieltä että irlannin lainan aktivoiminen ja sen ehdot eivät saa olla lupaus tulevien vastaavanlaisten

koko tämän prosessin aikana minusta on ollut vähän kiusallista huomata se että esimerkiksi valtiovarainministerin puheiden ja tekojen ristiriita on ollut syömässä koko kriisipaketin hoidon uskottavuutta

katainen kertoi pitävänsä välillä tiukkaa linjaa vaikka todellisuudessa hän tuntui toimivan tuossa kokoustilanteessa siten kuin äänetön yhtiömies

minusta mies joka on aika ajoin viestinyt meille eduskuntaan ari ojapelto viisaasti kirjoitti kansanedustajille viestiä ja muisteli sitä että kun suomi liitettiin aikoinaan eun arvoyhteisöön ja rauhanunioniin niin meille luvattiin nimenomaan rahamarkkinoiden vakautta

lisäksi hän tuossa viestissään sanoi että pääomien vapauttaminen oli kaikkien vapauksien äiti ja valitettavasti poliittiset päättäjät eivät ymmärtäneet tuolloin mitä vapauden ideologia merkitsi nimenomaan pääoma ja pankkimaailmassa

toivoisin että suomen päättäjät eivät röyhistelisi rintoja ja pitäisi tiukkaa linjaa asian ollessa varsin kesken

kuitenkin sitten kun me olemme päätöstä tekemässä meidän päämiehemme toimivat tosiaankin vähän niin kuin äänettömät yhtiömiehet noissa kokouksissa

mutta toivon että valtiovarainministeri ja pääministeri vielä ehtivät tutustua noihin ehtoihin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

pääministeri myöntää ilmoituksessaan että tosiasiassa kreikan talouden kehno tila ja talouden kilpailukyvyttömyys on ollut jo pitkään tiedossa paitsi komissiossa myös muissa jäsenvaltioissa ja rahoitusmarkkinoilla

pääministeri toteaa myös kuitenkin että eulla ei ole ollut riittävän järeitä keinoja puuttua yksittäisten maiden vilpilliseen ja muutoin holtittomaan talouspolitiikkaan

kristillisdemokraattien euroopan parlamentin jäsen sari essayah otti tammikuun alussa kreikan valheelliset tilastot esille kun hän tenttasi komissaariehdokas olli rehniä

olisi silloin pitänyt ryhtyä toimimaan jotta olisi vältytty ministereiden hermopaineelta ja väittämiltä että tähän kriisiin on nyt vain yksi vastaus kuten oli aikaisemmin tapana neuvostoliitossa

hallituksen esittämä euroopan talouden vakauttamispaketti tarkoittaa että velkojen täydet saamiset turvataan ja lainoitus muodostuu pankkitueksi

paasio vei nyt kyllä jalat suusta siltä osin että on hyvä kysyä onko nyt nimenomaan perusteltu aika ryhtyä tähän toimeen

pulliainen viittasi juuri siihen että siirretään seuraaville sukupolville jo nyt taakkaa lisää velkaantumalla ja pitää tietysti kysyä onko verotuen laajentamisen rahoittaminen nykyoloissa velkarahalla kovinkaan viisasta keskustelu on nyt päättynyt että hän yrittää ottaa sen

eduskunta hyväksyy lakituksen sisällä mietinnön mukaisena vaikerrus ensimmäinen käsittely on tällä tavalla tai

perustuslakivaliokunnassa päätimme yksimielisesti että laki voidaan hyväksyä normaalin lain säätämisjärjestyksessä ja lain tarkoituksena on suojata suomessa toimivien suuryritysten yrityssalaisuuksia

tältä osin me varmaan kaikki tässä salissa olemme sitä mieltä että laki on tarkoitettu koskemaan tai sen ensisijainen tarkoitus oli koskea noin kymmentä suomessa toimivaa yritystä ja sitä että suomalaisten insinöörien osaamisen jaloja tuotteita on myöskin lainsäädännöllä turvattava

mutta viime päivinä on ollut uutisia muun muassa tänään elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri markku wallin on todennut että lex nokian valmistelu on poikennut tavanomaisesta lainvalmistelusta lakia valmisteltiin pienessä piirissä ja etujärjestöt ovat onnistuneet vaikuttamaan virkamiehiin

tämä oli viimeisin sttn viesti jonka iltapäivällä luin wallinin todenneen ja samaan aikaan toimihenkilöunionin puheenjohtaja antti rinne kertoi kuulleensa nokian uhkauksista

mielestäni kaikki nämä painostusväitteet tulisi tutkia ennen kuin me eduskunnassa tätä lakia uskallamme ulos antaa

mikäli tämän tyyppisiä toimia on täällä ollut niin ne olisi syytä tuoda päivänvaloon plus se että en ole ihan varma siitä onko myöskään medialla ollut tässä asiassa aivan puhtaat jauhot pussissa

välillä tuntuu että tässä on ajettu kuin käärmettä pyssyyn että tämä laki ei tätä lakia ei tämä ei toteutuisi muutamien medioiden kohdalta ja myöskin joidenkin asiantuntijoiden lausuntoja on mielestäni aika vastuuttomasti mediassa lainattu yksittäisiä lausuntoja jotka eivät kuitenkaan ole kertoneet ihan koko totuutta siitä mitä nämä asiantuntijat ovat koko lausunnollaan tarkoittaneet

mutta nämä painostusväitteet tulisi tutkia ja miettiä sitä uskallammeko me antaa tätä lakia ulos ennen kuin nämä asiat on selvitetty ja toivon että nämä asiat tulevat päivänvaloon ja ne voitaisiin selvittää mahdollisimman pian

vielä yhden asian haluan nostaa tässä

mikäli tätä asiaa nyt ei eduskunnassa tulla hyväksymään ja tätä lähdetään vielä uudelleen valmistelemaan näitten yhteisötilaajien ottaminen mukaan lain piiriin ei tällä hetkellä ole perusteltua ja se vaatisi tietoturvan osalta uuden ehkä vähän huolellisemman valmistelun joten tähän asiaan mikäli tämä asia vielä palautuu valmisteluun toivoisin kiinnitettävän erityistä huomiota

tätä lakia on valmisteltu pienessä piirissä ja etujärjestöt ovat onnistuneet vaikuttamaan virkamiehiin se on hyvä ja ministerit ovat sitten ikään kuin uskoneet tuon mitä virkamiehet ovat heille syöttäneet

lain tarkoituksena on suojata suomessa toimivien suuryritysten yrityssalaisuuksia mutta mielestäni lakia olisi tullut rajata siten että yhteisötilaajille annettaisiin oikeus käsitellä viestien tunnistetietoja vain ja ainoastaan yrityssalaisuuksien vuotamistapausten selvittämiseksi

siinä suhteessa nyt nämä viimeiset viestit mitä mediassa nähdään ovat sellaisia että täytyy olla varsin tarkkana koska kansalaiset tietyt ryhmät käyvät varsin kuumina tässä asiassa

jotta tästä asiasta ei jää tällainen yhden yrityksen likainen temppu mieleen ihmisille niin näkisin että tämä olisi järkevää valmistella ja tuoda uudestaan puhtaalta pöydältä eduskuntaan ja korjata nämä virheet mitkä tässä nyt ovat esille vahvasti nousseet ja tuoda tämä uusi laki

uudistus jäi hiukan keskeneräiseksi ja toivottavasti tähän asiaan voidaan palata viimeistään seuraavaa hallitusohjelmaa kirjoitettaessa mieluummin tietysti toivotaan oppositiosta että jo tällä vaalikaudella

sivistysvaliokunnan erääseen asiaan haluaisin vielä kiinnittää huomiota mikä nousi vahvasti esiin että erityisopetuksen ja tukiopetuksen järjestämisessä oppilaan tarpeet ovat ensisijaisia

tähän nähden oli valitettavaa että hallituksen esityksessä ehdotetaan laskennallisten kustannusten määrittämisen muuttumista siten että erityisopetusta ei enää otettaisi huomioon korottavana tekijänä nykyisen käytännön mukaan

ympäristöministeriön asemasta keskustelu on kieltämättä vähän haastavaa tämmöisessä ajankohdassa jossa merkittäviä kansanedustajia on kööpenhaminassa myöskin ministeri lehtomäki

kristillisdemokraatit ovat esittäneet useampia vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristöministeriön hallinnonalalla tälläkin kerralla

me olemme sitä mieltä että tiukentavia säädöksiä lisääntyviä tukitoimia uusiorakennusta ja korjausrakentamisen energiaratkaisujen suuntaamista tulisi tehdä entistä enemmän kohti matalaenergia ja passiivitaloja

passiivirakentaminen on saatava vallitsevaksi käytännöksi ja korjausrakentamisessa ulkovaipan lämpöeristyksiin ja talotekniikan parantamiseen tulisi selkeästi lisätä tukea

koska uusiutuvaan energiaan tullaan investoimaan paljon on tärkeää valita alusta lähtien parhaita kustannustehokkaita teknisiä ratkaisuja joita voisi täydentää

arvoisa puhemies

esimerkiksi perussuomalaiset ovat painaneet melkein kaikissa asioista punaista ja olisi hyvä laskea montako kymmentä tai montako miljardia perussuomalaiset ovat valmiita lisäämään valtion menoja

vastuullista politiikkaa on se että myös kerrotaan mistä nuo rahat otetaan ja sillä tavalla kansalaisille kerrotaan se mikä on se vaihtoehto